toki koko valiokuntakin on keskustellut tästä asiasta

minusta olisi erittäin tärkeätä että ministeri paneutuisi myös siihen mitkä ovat tämän lisämaan saannin ehdot ja lisämaan saannin turvaamiseen nuorten tuottajien näkökulmasta

joulukuuta käsiteltiin talousarviota joka on eduskunnan merkittävin kokous budjettipäätöskokous pääministeriä ei näkynyt koko täysistunnossa paikalla

siinä pitäisi käydä läpi niitä maatalouspolitiikan linjauksia joita on aikaisemmin tehty ja myös sailaksen työryhmän kartoittama tähän liittyvä ongelmatiikka

tässähän helmikuusta lähtien valtiovarainvaliokunnan ja liikennejaoston toimesta muun muassa on hallituksen kanssa keskusteltu tästä ja on jotain järkevöitymistä toki saatu aikaiseksi ja koko valtiovarainvaliokunnan vaatimus tästä uudelleenarvioinnista on kyllä eduskunnan edellyttämä asia

minä toivoisin että nuorten tuottajien tapaaminen nyt antaa ministeriössä uuden vaihteen sille että tämä meidän maaseudun tulevaisuuden kannalta tärkein asia otettaisiin nyt paperipinossa päällimmäiseksi

no nyt alkaa tietysti vähin erin tulla julkisuuteen mitä kaikkia paineita ja erilaisia asioita on tietysti matkan varrella ollut mutta uskomatonta on se että tämä kataisen johtama nykyinen hallitus loistaa myös poissaolollaan täältä ja erityisesti valtiovarainministeri itse fantastisen esityksensä kanssa

suomi kiirehtii keinotteluluonteiseen toimintaan puuttuvan kansainvälisen rahoitusmarkkinaveron käyttöönottoa mahdollisimman kattavasti maantieteellisesti

siinä suhteessa on todella jatkokeskustelun paikka että valtioneuvosto menee torstaina tekemään asetuksen tietäen tarkalleen sen että eduskunnassa ollaan parhaillaan käsittelemässä tätä asiaa ja seuraavana päivänä valtiovarainvaliokunta yksimielisesti edellyttää uudelleenarviointia

nyt viroa myöten saksa keskeiset eu maat pitävät välttämättömänä tätä että pitää saada rahaliikkeet näkyviksi pitää päästä oikeasti valvomaan tätä kasinokapitalismia ja tätä todella vakavaa rikollistakin toimintaa jonka laskua nyt maksavat sadat miljoonat syyttömät eri puolilla eurooppaa nuoret toivottomuutena euroopan maissa ja pitkäaikaistyöttömyytenä ja sosiaalisena ja poliittisena ja taloudellisena epävakautena joka järistää maaperää

täytyy sanoa että meillä on varmaan erityisesti kokoomuksella erinomaiset mainostoimistot ja ymmärtävä media mutta kyllä on niin kuin käsittämätöntä miten vähän kiinnitetään huomiota tällä hetkelläkin julkisten tiedotusvälineiden taholta siihen että eduskunnassa käsitellään yhtä keskeisimmistä myöskin yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kannalta verotukseen liittyvää asiaa

eli tämä ehkä voi olla perustuslain kannalta ongelmaton mutta poliittisen toiminnan kannalta kyllä on syytä tarkastella tarkemmin

itse asiassa tämä hallitus on pannut täytäntöön ihan toisessa maailmassa tekemänsä veroratkaisut

arvoisa puhemies

vähän on keskus ja niistä ei sisäministeriön ja ulkomaalaisviranomaisten taholla katsotaan että niistä ei voida tehdä vielä varsinaisia johtopäätöksiä

tässä on selvästi todettu viranomaisten taholla myöskin sosiaali ja terveysministerille annetuissa lausunnoissa että maksuton hoito houkuttelee maahan ihmiset jotka sairastavat näitä kroonisia tartuntatauteja ja joiden kotimaassa hoidon saaminen ei ole mahdollista

puutun tähän venäjä politiikan kysymykseen johon hyvin yleisluontoisesti lähinnä yhteistyön tehostamisena elinkeinoelämän ja myöskin eri hallinnonalojen osalta tässä kertomuksessa viitataan

mutta kysymys on myöskin meidän priorisoinnista ja euroopan unionissa yhteisesti sovitun laittoman maahanmuuton torjunnasta mahdollisimman nopeista pikaisista palautuksista

tämä koko järjestelmän tärinä on lähtenyt vapaiden säätelemättömien markkinavoimien ja ahneuden maailmasta

kansallisesti kansallista talous ja turvallisuusetua ajatellen venäjä politiikka tarvitsisi huomattavasti aktiivisempaa otetta ja otan esille tässä nyt nimenomaan meidän metsäteollisuuden ja talouden perusteita järisyttävän puutullikysymyksen

katsokaa naapureita katsokaa läheisiä täällä suomessakin on erittäin vaikea tilanne

kasinokapitalismin laskua maksavat nyt sadat miljoonat syyttömät

lähdettiin markkinoimaan vihreää verouudistusta jonka tavoite on nyt selkeästi löytää työnantajien kelamaksun poistumiselle uudet maksajat

ekp lähti roskapaperitielle

sdp muutti suomen osalta selkeästi linjaa minimoimalla suomen veronmaksajien riskit jotka olivat aikaisemmin taakkana ja ovat tietysti edelleen meidän päällämme

suomi ei ole koskaan jättänyt taloutensa ja hyvinvointinsa näin perustavaa laatua olevaa asiaa toisten hoidettavaksi vaan on omalla aktiivisella moskova ja venäjä politiikallaan pyrkinyt kansalliset edut myös taloudessa varmistamaan

minä pidän tätä edesvastuuttomana tässä vakavan talous ja työllisyyskriisin tilanteessa

energiakysymystä voidaan tarkastella sisäisesti ja pohtia mitä paineita meillä on uusiutuvan energiankäytön lisäämiseen miten me otamme teollisuuden toimintaedellytykset huomioon miten tuemme monia tärkeitä asioita mutta tässä on ollut päällimmäisenä ajelehtiminen rahan etsiminen ilman että on ollut mitään

tämä on erittäin vakava virhe ja valitettavasti hallituksen passiivisuus katsomossa istuminen tässä venäjä politiikassa näkyy myös koivukuidun vapauttamiseen syntyneiden mahdollisuuksien laiminlyöntinä mitä tässä on pari kertaa ollut diplomaattisiin kengännauhoihin kaatumiset ynnä muuta

tämä on erittäin vakava asia koska meillä niin upmn stora enson kuin koko metsäteollisuuden osalta maa järisee monella paikkakunnalla

sanotaan että tämä läpeensä vihreä verouudistus on niin vihreästi valmistettu ja kokemattomasti ja hallitsemattomasti kuin olla ja osaa

nyt pitää katsoa mikä on suomen kansallinen pelastusrengas miten suomen edut turvataan silloin kun tapahtuu vakava koko euroalueen pohjan pettäminen

tämä puuhuolto ja puun saatavuus on siis erittäin tärkeä asia ja pitäisin tärkeänä että nyt pohdittaisiin suomen ja venäjän hallitusten suojeluksessa sellaisten yhteisten metsäteollisuuden ja metsätalouden yhteistyön edistämiseen liittyvien projektien käynnistämistä jotka tukisivat toisaalta venäjän lähialueiden ja suomen metsätalouden ja myös koivun käyttöön liittyvän yhteiskuntataloudellisen edullisuuden niin aluetalouden kuin teollisuuspoliittisen merkityksen huomioon ottamista

täällä ed

zyskowicz ja muut taitavasti käynnistivät tämmöisen lumekeskustelun ikään kuin sosialidemokraattien energialähtökohdista peittääkseen tämän vakavan mustan taustan mikä tällä koko asialla on

se on erittäin vakavalla hinnalla tapahtuvaa kaavamaista juustohöyläämistä koska se kohdistuu juuri nyt siihen merentutkimuslaitoksen osaamiseen jota meillä pitäisi itämeren osalta nyt osoittaa ja nimenomaan sen osaamisen vaarantumiseen

nimenomaan tätä moraalista krapulaa joka rupeaa näkymään nyt porvarihallituksen taholla on purettu pessimisminä sosiaalisesti epäoikeudenmukaisen tasaveron toteuttamisena sosiaalietuuksien leikkaukseen liittyvinä virityksinä ja eläkeiän alarajojen nostopuheina sen sijaan että pitäisi oikeasti nyt katsoa millä tavalla varallisuuden mukaan ja oikeudenmukaisesti veronmaksukykyä voitaisiin ottaa huomioon

arvoisa puhemies

pulliaisen kanssa me voisimme kertoa lukuisia esimerkkejä siitä miten hallituksen esityksiä muutetaan hylätään tai saatetaan hallitus vetämään ne pois eduskunnasta silloin kun asiaperusteet sotivat hallituksen esityksen kestävyyttä vastaan

mutta nyt edustaja soini tässä on hyvin mielenkiintoinen kyllä tämä teidän asenteenne

meidän on syytä pysähtyä oikeasti sen tilanteen pariin missä moni suomalainen perhe tänä päivänä on

arvoisa puhemies

presidenttihän on lisäarvo suomen ulkopoliittiseen turvallisuuspoliittiseen ja ylipäänsä meidän kansallisen eheyden ja toimintakyvyn kokonaisuuteen valtioneuvoston ja presidentin muodostamaan kokonaisuuteen

eduskunta hyväksyi valtiovarainvaliokunnan kehysmietinnön yhteydessä lausuman kesäkuussa juhannuksen jälkeen että paino ja mitta asia on uudelleenarvioitava ja mietinnöstä on luettavissa edustajalla ne perustelut juuri ne kielteiset kriittiset perustelut

koko metsäklusteri kärsii puunkulutus vähenee ja kyllähän koko korjuuketjun logistinen hankintaketju tuo myös energiapuuta

asumisen kustannukset ovat nousseet myös kansanterveysjärjestöt ovat vakavasti huolissaan tulo ja terveyserojen kasvusta suomessa

ensiharvennusten velvoittavampi toteuttaminen olisi ollut jo metsäpoliittisesti ja metsäteollisuudenkin kannalta parempi ja nyt yritetään ikään kuin lakisääteisiä velvollisuuksia vielä porkkanarahoilla hoitaa

koko maaseutupolitiikan maaseudun elinvoimaisuuden koko meidän matkailun näkökulmasta kalastukseen liittyy suuria mahdollisuuksia

joka tapauksessa edustaja rantakangas puuttui tähän valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston valmistelemaan lisäbudjetin lvmn pääluokkaan ja voin ilmoittaa tässä että valtiovarainvaliokunnan valmistelussa liikennejaosto palaa tähän finavian kysymykseen ja maakuntakenttien ja lentoliikenteen kansalliseen kilpailukykyasiaan ensi vuoden talousarvion valmistelun yhteydessä nyt syksyllä

kyllä johdonmukaisuus kuitenkin ulkopolitiikassa presidentin vallan suhteen on jatkuvuutta kuvaamassa sdpn puolelta

kyllä tässä menee todella tämmöinen lyhytnäköinen edunvalvonta tämän isomman linjan eli kansallisen metsäteollisuuden selviytymisen yli

arvoisa puhemies

minusta meillä on erittäin vaikea ja vaarallinen ympäristö myös talouden politiikan ja turvallisuuden osalta ja näitä asioita on hyvä pohtia

täytyy sanoa että eivät keskustalla hirveästi kyllä yöunet mene vaikka metsäteollisuuden alla maaperä järisee ei näytä n

arvoisa puhemies

kalmarin tiusanen

tämä on erittäin vakava tämä valtiovarainministeri kataisen tammikuinen hutaisu

toisaalta poliisin tullin ja rajan ptr yhteistyön pitäisi olla tiivistä nykyaikana erityisesti juuri rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa

tällä hänen on käytännön arjessa pärjättävä näiden teidän tasaveroon tähtäävien veroesitystenne kanssa

on syytä kyllä valiokunnan käydä paremmin läpi nimenomaan tähän liittyviä krpn ja tullin ja myös helsingin poliisin ja monen muun koordinaatiota

tämä ei myöskään työllisyysmielessä ole mikään täsmälääke tähän kriisiin

tässä suhteessa on todella katsottava että valinnat ovat ideologisia ja arvovalintoja

turhia rajamäki voi mies joksi se ei ed

kalli ja muut puhujat ovat täällä tuoneet esille vähän ylistyshymnin lailla sitran toimintaa ja totta kai se on hyvin merkittävä ja tärkeä toimija ja ansaitsee arvostusta

sen merkitys korostuu näinä aikoina nyt erityisesti sen takia että innovaatiot ja myös yritysten käynnistämiseen liittyvät ratkaisut ovat erittäin tärkeitä

eli koko ajan veroratkaisuissa tehdään arvovalintoja ja valitettavasti vakavalla tavalla myös valtiovarainministeri kataisen ihaileman baltian ja viron mallin perään tasaveron mallin perään mutta uskon että fiksut suomalaiset kyllä näkevät vielä tämän

haluan vähän kriittistä palautetta myös tuoda sikäli että sitrassa pitää kiinnittää nyt erityistä huomiota niin kuin kaikissa finnverassa ja muissa toimijoissa siihen että uusien yritysten ja innovaatioiden käyttöönottoon liittyvät käsittelyt ja byrokratiat minimoidaan ja käsittelyajat saadaan mahdollisimman lyhyiksi

on ikävä saada sitä palautetta että erittäin hyvät yritysideat tässä suhdannetilanteessa saattavat suoraan sanoen osin jopa vaarantua finnveran ja sitrankin käsittelyyn liittyvistä syistä

olen hyvin tyytyväinen että valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan ja kokoomuksen edustajien ja sosialidemokraattisten valtiovarainvaliokunnan jäsenten ja myös kdn näkemykset ovat hyvin yhteneviä tässä kypros kysymyksessä

kyproksen rahoitus ja verotusjärjestelmässä on niin vakavia ilmiöitä että on käsittämätöntä ylipäänsä että kyseinen maa on euromaa ja että tästä ylipäänsä ollaan keskustelemassa

arvoisa puhemies

valtiovarainministerin vähintään pitäisi olla esittelemässä mikä on tämä ratkaisu jonka sisältöä hän vielä muutama viikko sitten mietti

toinen asia on sitten että jos tässä tehdään nyt ratkaisuja pankkijärjestelmän osalta tehdään semmoinen linjaratkaisu jonka jälkeen ei ole paluuta ylipäänsä oikein mistään

tältä osin wolfgang schäuble viime viikolla totesi valtiovarainministerikokouksen jälkeen minusta erittäin sattuvasti ainakin frankfurter allgemeinen keskiviikon numeron mukaan että evmn järjestelmää ei ole luotu pankkien pääomittamiseen vaan ylivelkaantuneiden maiden tukemiseen ja tältä osin myöskin hänen kriittinen asenteensa toivon mukaan sitten jatkuu

onneksi ed

tynkkynen ikään kuin kokee että hänellä on jotain sukulaisuutta tähän esitykseen mutta hallituksen suhteen tämä tuntuu olevan kyllä vähän niin kuin liiton ulkopuolinen hallitsematon lopputulos

lähtökohtana on nimenomaan tämä miljardiluokan kataisen hutaisu viime vuodelta minkä suomalaiset tulevat kyllä fiksusti näkemään ensi vuonna

mutta tältä osin on myöskin huomattava että kaikki tämä kumulatiivinen ajautuminen ja ajelehtiminen on vakavalla tavalla nyt kyllä päätepisteessään ja viimeisessä tiehaarassa

herra puhemies

kysymys on siitä että edustuksellisen demokratian uskottavuus vaalirahakohujen ja tämän istuvan merisalon ykköshallituksen aikana on tuonut aiheellisen kysymyksen siitä keitä sellaisia on pureutunut hallinnon ja politiikan rakenteisiin joita kansanvalta ei ole sinne pyytänyt

se on tällä hetkellä velkapuolella

herra valtiovarainministeri te ette ole vastannut julkisesti miten viime joulukuussa esillä olleen pankkitakauksen yhteydessä rajat ylittävät turvamekanismit ja suomalaisen pankin määritelmä on mennyt

arvoisa puhemies

vaikeimmassa asemassa ovat nuoret ja erityisesti pätkätyössä olevat

on asioita joissa ei ole riittävää läpivalaisua vieläkään käyty

tietysti meillä on maan hallituksen oman talouspolitiikan seuraukset ja ratkaisut myöskin arvioitavana

seuraavana päivänähän ilta sanomien mukaan pääministeri kertoi että hän ei muista missä hän oli edellisenä päivänä kun budjettia käsiteltiin

teillä eivät näy millään tavalla nämä arjen hommat

se tarkoittaa koulutus ja opetuspuolella myöskin suomen poliittisen lähihistorian parempaa läpikäyntiä ja sitten myöskin eduskunnankin toiminnasta kansanvallasta enemmän tietoa siitä mitä valintoja ja arvoja tehdään

arvoisa puhemies

tai kun eilen käsiteltiin kelan työnantajamaksun poistoa yli puolen miljardin laskua lapsiperheille ja eläkeläisille niin ei tuolla mediaparvella tungosta ollut eikä eduskunta myöskään erityisesti näitten eri poliittisten suuntien mielipiteitä tiedottanut